tällä hetkellä ollaan ottamassa käyttöön niin sanottua clt tekniikkaa eli cross laminated timber tekniikkaa jolla puuta liimaamalla ristiinlaminoidaan seinäelementtejä

nämä seinäelementit tuotetaan sisällä tehdashalleissa ei tule rakennusaikaista kosteutta ne ovat kustannustehokkaita ja erittäin mittatarkkoja

puuelementti on yksi parhaimmista vaihtoehdoista talon runkorakenteeksi

jos asiaa tarkastellaan vielä vaikkapa maan järistysalueella niin ristiinlaminoitu puuelementtitalo pysyy pystyssä vielä siinä vaiheessa kun maanjäristys sortaa perinteisellä tekniikalla tehdyn tiilitalon

arvoisa herra puhemies

kysynkin arvoisalta ministeriltä

kuinka tehdään vai tehdäänkö ministeriöitten välistä yhteistyötä jotta nämä yksityistiet ja metsätiet saadaan nykyistä parempaan kuntoon

jos tekijä ei itse omista ajoneuvoa niin en tarkoita sitä että ajoneuvo konfiskoidaan valtiolle vaan ajoneuvon käyvä arvo

jos on laina autolla liikenteessä niin se auto palautuu tietenkin sen ajoneuvon omistajalle mutta rikoksen tehnyt joutuu korvaamaan valtiolle sen käyvän arvon

myös aseita voi olla monenhintaisia jopa useiden kymmenientuhansien arvoisia ja käsitykseni mukaan tuomioistuin tuomitsee tekovälineen valtiolle riippumatta sen rahallisesta arvosta

jos teko tapahtuu vaikka rovaniemellä ja aseet ovat tekijän luvallisessa asekaapissa helsingissä menettää henkilö aseiden hallussapitoluvat ja sitä kautta joutuu myymään aseensa

törkeän rattijuopumuksen takia ei menetä autoa vaan menettää ampuma aseensa valtiolle ja mielestäni on syytä kyllä kysyä onko tämä oikein ja tasapuolista

ensiksi vastaan edustaja vikmanille kun hän kyseli maksetaanko meidän perussuomalaisten mielestä puolustusvoimissa väärille henkilöille palkkaa

kyllä puolustusvoimat maksaa palkkaa aivan oikeille henkilöille mutta kun miettii mitä hallitus tekee elikkä haluaa irtisanoa tuhansia henkilöitä niin minä tulkitsen niin että hallituksen mielestä maksetaan palkkaa väärille henkilöille koska irtisanotaan väkeä

tämä on minun tulkintani

mutta sitten arvoisa puhemies edustaja kurvinen otti omassa puheenvuorossaan esille nämä paikallisjoukot ja hän kehui että paikallisjoukkojen avulla voidaan puolustaa koko maata

itse noin satakunta vuorokautta kerranneena kysyn paikallisjoukoistakin jollakin tavalla tiedän puolustusministeriltä

vastaanottokeskusten terveyspalvelut ostetaan terveystalolta ja aavalta maahanmuuttovirasto on allekirjoittanut uudet sopimukset turvapaikanhakijoiden ja muiden vastaanottokeskusten palveluiden piirissä olevien maahanmuuttajien terveyspalveluiden tuottamisesta

minä oletan rohkeasti että kurvisen mainitsemille paikallisjoukoille tuskin jaetaan rynnäkkökiväärejä ainakaan kotiin elikkä joukot pitää jossain varustaa ja kun on tukeuduttu kauhavan lentosotakouluun niin miten tämä varustaminen jatkuu

on erinomaisen hedelmällistä aloittaa tästä mihinkä edustaja rossi lopetti kun hän nimenomaan otti tämän kannan esille että jos poliisitaustaiset edustajat todella ajattelevat että kysymyksessä on erinomaisen hyvä uudistus jota kannattaa viedä eteenpäin

osa suomalaisista kuolee hoitojonoihin kun lääkärille ei aikaa saa ja osa menee valitettavasti vip kortilla hoitojonon ohi

minä kysyn

onko tämä teidän mielestänne tasa arvoista kohtelua tätäkö on hallituksen sote politiikka ja toteutuuko tässä tämä perustuslaillinen yhdenvertaisuus

valitettavasti nyt en voi sitä tehdä

siinä oli kuusi nimismiespiiriä kuusi palvelutoimistoa asiointimatkat olivat huomattavasti lyhyempiä ja nyt kun sitten tämä pora i ja pora ii toteutettiin kuudesta palvelutoimistosta lakkautettiin neljä

voidaan kysyä keneltä tahansa jos on kuusi palvelutoimistoa ja niistä lakkautetaan neljä että paraniko palvelu

tätä tarkoitin tällä asiakaspalvelun heikkenemisellä

on äärimmäisen mielenkiintoinen tilanne kun kansalainen soittaa puhelimella hätäkeskukseen sieltä annetaan poliisipartiolle tehtävä ja heti paikalla kun partio kuittaa tehtävän vastaanotetuksi tietokone alkaa laskea aikaa ja kun partio ilmoittautuu että on kohteessa niin se on tämä hälytysviive

toinen vaihtoehto on sitten se että kun partio omatoimisesti löytää tehtävän vaikkapa ilmoittaa liikenteenvalvontatehtävän että partio se ja se on tehtävällä tämä ja tämä ja ilmoittaa samalla että on paikalla niin siinä ei tule viivettä ollenkaan

nämä hälytysviiveet lasketaan keskiarvon mukaan jolloin nämä itse ilmoitetut tehtävät huomattavasti lyhentävät tätä hälytysviivettä ja silloin ei mielestäni puhuta samasta asiasta

esityksen mukaan tietoverkkorikosvälineen käyttöön hankkiminen olisi rangaistavaa vaaran ai heuttamisena tietojenkäsittelylle

tämä on erinomainen lainkohta että tässä tekovälineen hankkiminen katsottaisiin jo ikään kuin valmistautumisena tähän tekoon ja tämä otettaisiin rangaistavuuden piiriin

toisena kohtana haluan nostaa omasta mielestäni tärkeänä esille tämän että viestintäsalaisuuden loukkauksen enimmäisrangaistus korotettaisiin kahteen vuoteen vankeutta

rangaistuksel lahan yleensä tavoitellaan erityisestävyyttä ja yleisestävyyttä ja kun rangaistusmaksimia korotetaan niin poikkeuksetta rangaistusmaksimin korottamisella on vaikutusta näihin molempiin sekä erityis että yleisestävyyteen

yhdyn pitkälti edustaja holmlundin näkemykseen tästä ampuma aseitten takavarikoinnista niiltä osin jos teko on useamman kerran toistuva mutta pidän perin erikoisena että jos kerran tekee niin siitä huolimatta lähtee

kolmantena kohtana ministeri mainitsi esittelypuheensa loppupuolella tämän identiteettivarkauden elikkä rikoslakiin lisättäisiin uusi identiteettivarkautta koskeva säännös

nykyään aika paljon sosiaalisessa mediassa varastetaan tai käytetään toisen henkilön identiteettiä ja tämän valheellisen väärän identiteetin turvin voidaan levittää mediassa kunniaa loukkaavia viestejä tai syyllistyä muuhun rikokseen

mielestäni tämä oli ministeri henrikssonilta todella hyvä lausunto

rattijuoppojen kiinni saaminen riippuu suoraan puhallustestien määrästä ja puhallustestien määrähän tietenkin riippuu valvontaa suorittavien poliisien määrästä ja tähän valvontaan kohdennettavasta ajasta

yleensäkin kun julkisuudessa on keskusteltu viime aikoina aika paljon tästä tietoverkkorikollisuudesta rikollisuus siirtyy yhä enemmän verkkoon ja rikolliset hyödyntävät näitä tietoverkkoja

tämän takia mielestäni meidän on ministeri henrikssonia lainaten kohdistettava riittävät resurssit poliisille jotta poliisi ylipäätään kykenee selviytymään vaativasta valvontatehtävästä

riski on aina vain suurempi päivä päivältä ja on erinomaisen hyvä että lainsäädäntömme pyrkii vastaamaan tähän haasteeseen

seuraavalla hallituskaudella toivon todellakin että poliisin määrärahoja ei enää leikata vaan pikemminkin lisätään jotta voidaan poliisille turvata riittävät resurssit myöskin suorittaa tätä arvokasta rattijuoppovalvontaa

yhdyn edellisten puhujien mielipiteeseen siinä että on äärimmäisen hyvä ja tärkeä sanalla sanoen korkea aika että myös suomeen saatiin todistajansuojeluohjelmalaki

se auttaa rikoksessa osallisia jotka haluavat tunnustaa ja todistaa oikeusprosessissa

he uskaltavat todistaa paremmin ja sitä kautta myöskin auttaa poliisia esitutkinnassa ja tietysti oikeuslaitosta löytämään objektiivisen totuuden siitä asiasta

meillä oli perin hämmentävä tilanne kun jouduimme toteamaan että jossakin todistajansuojeluohjelmassa olevan henkilön turvallisuutta varmennetaan esimerkiksi videovalvonnalla tai tv kameralla ja jos tähän kameraan tallentuu jonkun toisen rikoksen yhteydessä saatua kuvaa niin sitä ei voida hyödyntää tämän toisen rikoksen tutkinnassa ja se oli perin erikoinen asia

meillä oli kiire aikataulu ja tämän takia jouduttiin sitten tämä asia valiokunnassa päättämään mutta sellaisilla saatesanoilla että vähintään seuraavan hallituskauden aikana pyritään saamaan tähän korjausliike elikkä saadaan tämä laki sille tasolle että ylimääräistä tietoa voidaan käyttää todisteena taikka ainakin sitä voidaan käyttää tutkinnan suuntaamisessa hyväksi

se on aivan selkeä asia että kaikkea tietoa mikä poliisille tulee poliisin pitää pystyä esitutkinnassa hyödyntämään ja tarvittaessa myöskin sitten oikeudessa pitää pystyä tämä tieto ottamaan käyttöön kun arvostellaan teon objektiivisuutta kirous yleiskeskustelu on päättynyt eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena lakiehdotusten

edustaja haapaselle kun hän puhui salametsästyksen torjumisesta tuotakoon julki se että meillä on jo esimerkkejä metsästyksen siis laillisen luvallisen metsästyksen tahallisesta häirinnästä

metsästystä yritetään vaikeuttaa kaikin keinoin ja kuten edustaja myllykoski toi esille niin meillä on jo näyttöä siitä että laillisen metsästystapahtuman jälkeen on yritetty sinne maastoon tuoda aineita tai esineitä joita voidaan tulkita ravintohoukuttimiksi

todennäköisesti juttunimikkeenä on törkeä metsästysrikos

tutkinnan kohde on monta kertaa julkisuudessa paikallislehdessä leimattu metsästysrikoksen tekijäksi ja sitten kun tämä esitutkinta saatetaan päätökseen ja todetaan että asiassa ei ole näyttöä rikoksesta ampuma ase palautetaan mutta tämän henkilön kunniaa ei välttämättä palauteta

siinä täysin kunniallinen metsästystapahtumaan osallistunut henkilö saattaa joutua puolitoista vuotta kaksi vuotta pahimmassa tapauksessa roikkumaan kansankielellä sanottuna löysässä hirressäja ei tällä tavoin toivo

asia on juuri näin niin kuin kalliorinne totesi että niiden palvelujen joita tarvitaan on syytä olla lähellä ja kyllähän se tämä turvallisuuspalvelu on josta sekuntikello laitetaan käyntiin

tapahtuneiden oikeuden loukkausten seuraamuksia määriteltäessä aivan keskeisimpiä periaatteita on se kuinka tekijän tahto suhtautuu tehtyyn tekoon ja siitä seuranneeseen lopputulokseen

jos tekijä ei ole tahtonut nimenomaisesti syntynyttä seurausta mutta hänen olisi elämänkokemuksensa perusteella tullut ymmärtää ja käsittää että hänen teostaan saattaa mainitunlainen seuraamus aiheutua on kysymyksessä tuottamuksellinen teko

kerron vain esimerkin siitä että kun henkilö haluaa hankkia itselleen ampuma aseen niin hän joutuu asioimaan henkilökohtaisesti poliisiasemalla se on luonnollista täyttää tämän hankkimislupakaavakkeen sen jälkeen hän matkustaa kotiinsa

jos tekijä ei ole tahtonut millään tavalla aiheuttaa syntynyttä seuraamusta eikä perustellusti voida hänen sellaista edes olettaa teollaan aiheuttavan on kyseessä pikemminkin tapaturma

haastattelu menee niin ja näin ja jos menee hyvin niin parin kolmen viikon päästä soitetaan että selvä läpäisit haastattelun sinulle on kirjoitettu valmis hankkimislupakaavake

valitettavasti kaikki lapset eivät enää käyttäydy lasten tavoin vaan aikuistuvat turhankin nuorina aivan kuten edustaja eerola tuossa omassa puheenvuorossaan totesi

matkustaa neljännen kerran sinne poliisiasemalle näyttämään sitä ampuma asetta ja todetaan että tämä on säädösten mukainen ase ja hän saa siitä sitten tämmöisen väliaikaisen hallussapitoluvan

kotimaasta ja maailmalta on jo turhankin paljon esimerkkejä siitä että lapset tekevät yhä raaempia jopa henkeen ja terveyteen kohdistuvia rikoksia

usein terroriteossa käytetään välineenä räjähdysaineita joiden käsitteleminen ja pommeiksi valmistaminen vaativat koulutusta ja kouluttautumista koulutusta joka soveltuu vain toisen ihmisen vahingoittamiseen tähtäävään toimintaan

menee kotiinsa ja kun menee kaksi kolme kuukautta niin sitten soitetaan poliisiasemalta että no niin sinun varsinainen hallussapitolupasi on nyt täällä että tule noutamaan

arvoisa herra puhemies

tämän vuoksi on ehdottoman tärkeää että yhteiskuntamme osoittaa moitittavuutta myös niitä henkilöitä kohtaan jotka osallistuvat terroritekoon tähtäävään koulutukseen

henkilö saattaa saman asian takia joutua viisi kertaa asioimaan poliisiasemalla

kun asema on virka aikaan auki ja jos henkilö on töissä niin harva työnantaja antaa palkallista vapaata jotta voi asioida viisi kertaa poliisilaitoksella vaan henkilö tekee nämä omalla ajallaan

arvoisa puhemies

minä kannatan pirkko ruohonen lernerin tekemää lakialoitetta

eräs syy kaatoluvan epäämiseen on ollut se että pedon tappamasta kotieläimestä maksetaan korvausta siis korvausta ei tukea eikä kompensaatiota vaan vahingonkorvausta

mutta niin kuin edustaja kalliorinne hyvin totesi on onneksi sellaisiakin ihmisiä jotka saattavat asioida vain kerran vuodessa taikka vuosikymmenessä näitä on mutta on myöskin toisenlaisia tapauksia

petokorvaus on kuitenkin veronalaista tuloa eli pedon tappaman eläimen omistaja joutuu saamastaan korvauksesta maksamaan veroa johon ei huomioida vähennyksenä esimerkiksi koiran kouluttamiseen kulunutta rahaa

minä kuulen näistä toisenlaisista tapauksista sitten ja yritän toimia täällä heidän äänitorvenaan ja peräänkuulutan poliisipalveluja kaikille

jokainen käyttövalion kouluttanut metsästäjä tai koiranomistaja tietää että ei ole vaivatonta viljaa vaan se vaatii valtavasti harjoitusta ja työtä että koirasta käyttövalion saa mutta tätä ei voi vähentää tästä korvauksesta

ulkomaalainen voidaan niin ikään ottaa säilöön jos se on tarpeen hänen epäselvän henkilöllisyytensä selvittämiseksi tai hänen henkilökohtaiset ja muut olonsa huomioon ottaen on aihetta olettaa hänen syyllistyvän rikokseen suomessa

tällainen kaikkien viranomaisverkostojen ulkopuolella oleva henkilö on erittäin altis syyllistymään oikeuden loukkauksiin sillä jotenkinhan hänen on elantonsa ansaittava

kun ei voi olla viranomaisten rekistereissä ja saada sitä kautta rahaa taikka muita sosiaalisia etuuksia joudutaan elantoa hankkimaan toisten omaisuutta anastamalla ja sitä myymällä

minä pidän parempana ratkaisuna sitä että kun henkilön maastapoistamispäätös on tehty hänet voidaan ottaa viranomaisten valvontaan ja näin turvata asianmukainen maasta poistaminen

kiitos

arvoisa puhemies

edustaja sinnemäelle totean että esityksen pääasiallisessa sisällössä todetaan että ulkomaalaislakia ehdotetaan muutettavan siten että siinä kiellettäisiin ilman huoltajaa maassa olevien turvapaikanhakijalasten säilöönotto ja täsmennettäisiin muutoin lasten säilöön ottamista koskevaa sääntelyä

olenko minä tulkinnut tämän asian oikein vai väärin että tällainen mahdollisuus on joka tapauksessa olemassa ja että jos laki otetaan tässä esitetyssä muodossa voimaan niin kiellettäisiin säilöönotto

arvoisa herra puhemies

hyvät edustajakollegat

tänä iltana täällä salissa on käyty mielenkiintoista keskustelua ja kannettu aitoa huolta sekä liikenneturvallisuudesta että yleisen järjestyksen ja turvallisuuden säilymisestä

liikenneturvallisuus säilyy vain riittävällä valvonnalla ja uskottavalla kiinnijäämisriskillä kuten tuossa edustaja hakkarainenkin äsken todisti

mikäli tienkäyttäjälle muodostuu mielikuva siitä että liikennettä ei valvota lainkaan taikka valvotaan tehottomasti kasvaa oikeudenloukkausten määrä ja samalla lisääntyvät myös liikenneonnettomuudet

aivan sama asia on yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisessä kirjainyhdistelmä yjt yleinen järjestys ja turvallisuus

vaikka meillä poliisien määrä suhteutettuna kansalaisten määrään on todella pieni niin silti suomalainen poliisi on onnistunut tehtävässään erittäin hyvin